sote muuttaa kaikkia suomalaisia kuntia mutta metropolialueilla metropolihallinto tulee muuttamaan osaltaan merkittävästi

parin vuoden päästä meillä pitää olla selvyys siitä miten kunnat voivat toimia vahvoina toimijoina kuitenkin niin että tekemisestä puolet enemmän ja vähemmän siirtyy pois kuntien omista budjeteista järjestämisvastuusta ja henkilökunnasta

se on tietyllä tapaa selkeä konkreettinen kokonaisuus mutta toisaalta se että kunnat ovat olleet järjestämisvastuussa sosiaali ja terveyspalveluista tähän saakka on tietysti kunnan tiettyä vahvuutta lisännyt

tämä kuntalaki on valmisteltu tilanteessa jossa ei ollut vielä tietoa sotesta ja metropolihallinnosta pohdintaa kyllä mutta kuitenkin se maailma mihinkä se on tehty on nykyisten kuntien maailma

on selvää siis että tuleva eduskunta saa tehtäväkseen pohtia niitä mahdollisia muutoksia jotka nämä isot muutokset kuntalakiin sitten aiheuttavat

olin sitä mieltä ja olen tänä päivänä sitä mieltä että kuntauudistustakin olisi pitänyt valmistella parlamentaarisesti niin kuin olen todennut

kuntalakia valmistellaan parlamentaarisesti mutta kieltämättä se parlamentaarisen seurantaryhmän työskentelyn kehittäminen varmasti sitten tulevissa vastaavissa ryhmissä pitää pohtia vähän tarkemmin

en tiedä onko voisiko sanoa eduskunnan arvovallan näkökulmasta hyvä että kansanedustajat istuvat seuraamassa lain valmistelua tilanteessa jossa kuitenkin ministeriöiden alaisuudessa toimivat työryhmät käytännön asiat sitten hyvin pitkälle valmistelevat

informaation saamisen ja viestin kulkemisen näkökulmasta tällainen seurantaryhmä on varmasti ihan paikallaan mutta jos ajatellaan kansanedustajan roolia lain valmistelun tosiasiallisessa tukemisessa niin se on sitten ehkä vähän toinen juttu

se on mielestäni erittäin hyvä osa tätä uutta kuntalakia että se myöskin jokaisessa kunnassa tulee jatkossa ottaa huomioon kunnan talousarvio ja suunnitelmakokonaisuutena ja se nivotaan strategiaksi

pohditaan aidosti valtuustotasolla sitä mitä kunta tekee itse ja mitä se tekee kumppaneiden kanssa ja mitä muita mahdollisuuksia sillä kunnalla mahdollisesti olisi olemassa

tässä seurantaryhmässä jossa jäsenenä olin toin kyllä esille sen näkökulmani että olisin ollut valmis viemään sidonnaisuusilmoitukset vielä pidemmälle elikkä lautakuntien jäseniin saakka

isoissa kunnissa mutta pienemmissäkin lautakunnille on delegoitu valtavasti valtaa itsenäistä päätösoikeutta ja tämä sidonnaisuusnäkökulma on se että pyritään varmistumaan siitä että kaikki tiedämme mitkä ovat päättäjien sidonnaisuudet suhteessa kuntatoimijoihin tai yksityisiin taustatoimijoihin

toinen asia on se että varsinkin tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää että liikkeenharjoittajalle itselleen annetaan mahdollisuus päättää siitä milloin liikkeen auki pitäminen on kannattavaa

olen sitä mieltä että lautakunnissa päätöksenteot ovat sitä kokoluokkaa varsinkin suurissa kaupungeissa merkittäviä euroja on delegoitu lautakunnille että sidonnaisuusilmoitukset olisi pitänyt viedä lautakuntien jäseniin saakka

milloin puhutaan että jouluna rajoitetaan ja milloin sanotaan että ei anneta mahdollisuutta yksinyrittäjille pitää kauppoja auki milloin pitää kauppiaiden olla takahuoneessa tänä päivänä kaupoissaan johtamassa ja niin edelleen

yksi iso harmi mielestäni on kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaalikelpoisuus josta ei ollut valmiutta loppumetreillä löytää sopua joka olisi johtanut siihen että puheenjohtajat olisivat olleet vaalikelvottomia kunnan työntekijänä ollessaan

arvoisa rouva puhemies

tämä koskee erityisesti nuoria työnhakijoita

loppukeväästä kun keskiasteelta valmistuvat nuoret tulevat työmarkkinoille meillä tulee olla keinot heidän työllistämisekseen valmiina

olen yrittäjien puolesta erittäin iloinen että hallitus näin antaa tukea nuorten palkkaamisessa vaikkakin vain väliaikaisesti

yrittäjien nimissä toivon myös sitä että tästä setelistä tulee yrittäjille niin helppokäyttöinen ettei kaunis ajatus kaadu ainakaan byrokraattisiin kiemuroihin

toivon että jatkossa saisimme neuvoteltua myös pysyvämpiluonteisia nuorten ammattilaisten palkkaamiseen tähtääviä ratkaisuja

monilla aloillahan nuorten työllistymisen estävät toisaalta nuorten omat vääristyneet käsitykset palkan suuruudesta kiitos ahkerien etujärjestöjen ja toisaalta aivan todellinen palkkavääristymä kun ammattitaitoisen ja vastavalmistuneen palkat eivät juuri eroa toisistaan

yrityksillä olisi suuri halu palkata nuoria työntekijöitä ja edelleenkouluttaa näistä itselleen työvoimaa mutta työmarkkinatkaan eivät tällä hetkellä toimi niin että kysyntä ja tarjonta kohtaisivat

kysynnän ja tarjonnan ongelmaa esiintyy myös koulutuspolitiikassa

arvoisa rouva puhemies

eduskunnassa kävimme paljon keskustelua aiheesta kansanedustajien kesken ja selkeä viesti ympäristövaliokunnan ja ministeriön välillä oli se että ministeriön virkamieskunta vastustaa sipoonkorven perustamista ja ei pidä sitä tarkoituksenmukaisena

mutta toisaalta sipoonkorven perustamisen puolelle käännyttiin varmasti senkin takia että tilanne sipoonkorven alueella on selvästi muuttumassa

luonnonsuojelualue jota sipoonkorpi suurelta osin tälläkin hetkellä jo on turvaa tietysti sipoonkorven luonto olosuhteet ja niiden varmistamisen myöskin tuleville sukupolville mutta maankäyttö alueen suunnalla on tiivistymässä lisääntymässä ja sen kautta myöskin sipoonkorvessa vierailevien ihmisten määrä varmuudella lisääntyy niin kuin nyt olemme nähneet että vuosien kuluessa ihmisten jotka ovat sipoonkorpeen tutustumassa ja ovat nauttimassa sipoonkorven luontoelämyksistä määrä on räjähdysmäisestikin lisääntynyt

helsingin vantaan ja sipoon omat aluesuunnitelmat maankäytön tiivistämiseksi ovat niin ikään selkeä viesti siitä että on olemassa riski että luonnonsuojelualue ei pelkästään riitä statuksellaan turvaamaan sipoonkorven luonto olosuhteita

kovasti paljon ihmettelen erityisesti opposition pohdintaa hallituksen tavoitteista

onneksi ympäristöministeri ymmärsi asian ja ymmärsi viestin

varmastikin sen takia tässä tänään olemme

toisaalta en halua missään määrin väheksyä helsingin kaupungin vantaan kaupungin ja sipoon kunnan aktiivista roolia sipoonkorven perustamisen puolesta

mutta ehkä kuitenkin tässä salissa ja nyt tässä ministerinkin läsnäollessa haluan korostaa sitä että helsingin ja uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteinen työ sipoonkorven perustamisen puolesta on varmasti myöskin tuottanut tuloksen

ja se minkä kaltaista viestiä oppositio tänä päivänä lanseeraa julkisuuteen tästä hallituksen esityksestä joka nimenomaan vähentää byrokratiaa ja jonka tavoitteena nimenomaan on se että on vahvemmat hartiat kantaa tulevaisuuden kuntapalvelujen tuottamista on varsin erikoista

se osoittaa sen että kun kansanedustajat yli puoluerajojen ovat valmiita tekemään yhteistyötä yhteisen asian hyväksi ja puhumaan sen puolesta eivät pelkästään muille kansanedustajille vaan myöskin ministeriön suuntaan ja ministerin suuntaan toimimaan alueen hyvän tulevaisuuden puolesta niin se myöskin kantaa joskus hedelmää

samaan hengenvetoon minun täytyy sanoa että on kovin harmillista että minun mielestäni perustuslakivaliokunta lähti pohtimaan omia aikataulutavoitteitaan tämän asian osalta

se olisi kuulunut minun mielestäni hallintovaliokunnalle

ehkä tässä tilanteessa olemme nyt yhdessä todistamassa sitä että säädetään laki sipoonkorven kansallispuistosta joka on ministeri lehtomäen ansiokas osoitus siitä että hän ymmärtää viestiä ja ymmärtää myöskin itse alueen tulevaisuuden merkityksen

niin kuin täällä on sanottu mutta on hyvä todeta se vielä uudestaan kysymyshän on siitä että energiankulutusta pitää vähentää

ihmisiä pitää kannustaa vähentämään energiankulutustaan ja merkittävin ja helpoin tapa energiankulutuksen vähentämiseksi on se että suomalaiset kiinteistöt olisivat energiatehokkaampia

niin kuin totesin tuossa yhteydessä kansallispuisto senkin takia on varmasti oikea statukseltaan tuolle alueelle koska alueen maankäyttö tulee muuttumaan

se on selvää että asuminen sipoonkorven lähialueella tulee lisääntymään ihmisten määrä tulee lisääntymään liikenne tulee lisääntymään

yksi keino on tietysti se kannustaminen ja lähtökohta valiokunnassakin keskustelussa oli se millä tavoin saadaan energiatietoisuutta lisättyä suomalaisille kiinteistön omistajille asukkaille olemassa oleville tai tuleville asukkaille

valtioneuvoston antama selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista pyrkii esittämään kuka vähittäiskaupan aukioloaikojen muutoksista on hyötynyt ja kelle siitä on ollut haittaa

me tiedämme myöskin sen historian siinä kohtaa kun kansallispuistopäätöstä on oltu tekemässä ja on oltu valmistelemassa esitystä että asumista tulee lisää tulee myöskin raiteita ja tulee myöskin teitä

jo lakia säädettäessä tiedettiin että joitain haasteita lakimuutos tulee tuomaan tullessaan ja sen vuoksi selontekoa tänne eduskuntaan vaadittiinkin

varmasti on niin että kulutukseen perustuva mittaaminen on yksi hyvä selkeä tapa kannustaa mutta kun käytiin keskustelua laskennalliseen ja kulutukseen perustuvan mittauksen välillä valiokunnassa sitä keskustelua käytiin pitkään ja hartaasti ja paljon

totta kai pitää myöskin aktiivisesti toimia siihen suuntaan että toteutuu se lain tältäkin osin erittäin ansiokas yksityiskohta joka liittyy maanvaihtoihin ja mahdollisiin vaihtoihin helsingin kaupungin kanssa kun otetaan mukaan niitä muitakin tekijöitä kuin pelkästään maa

valiokunta sitten päätyi puoltamaan hallituksen esitystä tämän laskennallisen puolesta sillä kun verrataan kahta samansisältöistä rakennusta on silläkin väliä onko sen rakennuksen lämmittämiseen kulunut kymmenen mottia halkoja mitä ei ilmoiteta missään vai sitten ei

aikajänne on tosin siinä mielessä vähän lyhyt että suomalaiset kuluttajat lämpenevät hitaasti

tältä osin se lakiesitys on ansiokas että hyväksytään vaihdon kohteeksi myöskin muutakin kuin vain maa alueita sipoonkorven alueella helsingin kaupungin kanssa tehtävissä yhteistyömuodoissa

jos kuitenkin tarkastelemme näitä selonteossa esiin tulleita haasteita huomaamme että ne ovat osin järjestelykysymyksiä kuten päivähoitoon harrastuksiin ja työmatkoihin liittyvät ongelmat

tässä on paljon riskejä olemassa sen osalta että se kulutukseen perustuva voisi olla tiedoiltaan virheellinen siinä mielessä että ihmiset ovat erilaisia

perheissä asuu eri määrä ihmisiä eri ikäisiä ihmisiä ja niin kuin tiedetään varsinkin nuorempi polvi kun suihkussa seisoo niin se seisoo siellä kohtuullisen kauan verrattuna sitten vähän vanhempaan sukupolveen

kauppojen aukiolojen vapauttamisen tulisikin tarkoittaa sitä että myös pienyrittäjillä olisi mahdollisuus määrätä omat aukioloaikansa kysynnän ja tarpeen mukaan

muistutan lisäksi tässä yhteydessä että pienyrittäjien jaksamiseen liittyy niin moni muukin asia johon me täällä eduskunnassa voisimme vaikuttaa kuten yrittäjän harteille laskettu liian suuri hallinnollinen taakka sekä työntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamiseen liittyvät hankaluudet

valiokunta keskusteluissaan päätyi kuitenkin siihen ja halusi painottaa sitä että kulutukseen perustuva toteuma tulee ilmoittaa energiatodistuksessa aina kun se on mahdollista

sanoin aikaisemmin että moni kauppojen aukioloaikaan liittyvä haaste on vain järjestelykysymys

entäpä yhteisötasolla

en usko että näiden parin vuoden aikana on kuitenkaan vielä ehditty sisäistää mitä yhteisötason merkitystä vaikkapa sunnuntaiaukioloajoilla voisi olla

vanhat historialliset kaupunkikeskuksemme jotka alun perin kaupan varaan ovat rakentuneetkin voisivat löytää uutta pontta suomalaisesta ja kansainvälisestä turismista sanotaan vaikkapa sunnuntaiajelijoista

no ehkä niin se on hänen arvionsa mutta kuitenkin tässä on taustalla myöskin se että sitä energiankulutusta halutaan vähentää halutaan lisätä tietoisuutta miten kiinteistössä energiankulutusta vähennetään

vanhat nukkumalähiöiden keskusaukiot ja ostarit voisivat syttyä elämään sunnuntaisin ja tuoda omaan lähiöön kylämäistä yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumaa

ja tämän energiatodistuksen tekijän yksi tärkeimmistä tehtävistä on antaa suosituksia sen kyseisen kiinteistön kohdalla suosituksia siitä miten sitä energiankulutusta voitaisiin vähentää millä toimenpiteillä millaisilla ratkaisuilla mitä ne mahdollisesti myöskin kiinteistön omistajalle kustannuksina aiheuttavat

sunnuntai nähdään yleisesti perhepäivänä

tänään arvoisa puhemies täällä on käytykin keskustelua aktiivisesti tästä asiasta ja tähän lopuksi vielä haluan itse korostaa sitä että kun yrittäjäksi ryhtyy niin se suurin vaikutin tähän asiaan on se että voit vaikuttaa itse omaan elämääsi ja omiin tekemisiisi

näillä suosituksilla on iso merkitys tulevan suomen energiankulutuksen määrässä

kun meillä on kauppakeskuksia jotka ovat rajoittaneet yrittäjien aukiolot hyvin tarkasti niin se on myöskin valinta että yrittäjä toimii siellä kauppakeskuksessa

yhtä lailla tässä keskustelussa on tullut esille myöskin se että maailma muuttuu ja myöskin työpaikoilla työn tekemisen luonne muuttuu työajat muuttuvat

täällä sanoin aikaisemmin ja tänään toistan sen tässä yhteydessä että uusi sukupolvi joka tänään on valmistumassa ja kaupan palvelukseen menossa ymmärtää sen että työtä tehdään eri aikoina kuin on totuttu suomessa tekemään

tänä päivänä sunnuntai mielletään jo ihan normaaliksi aukiolopäiväksi ja näin ollen se uusi työtä tekevä sukupolvi kyllä hyvin sen tiedon varassa pystyy elämään ja työtä mielellään tekemään

se on tämä loppiaisen kohtalo

näin ollen itse asetun edustaja heinosen ohella ja monen muun ohella kannattamaan sitä että loppiainen vapautettaisiin tässä suhteessa yrittäjän itsensä päätettäväksi aukiolon osalta

se ei ole pelkästään periaatteellinen kysymys vaan se on myöskin kaupallinen kysymys koska me hyvin tiedämme että meillä on vahvoja alueita joissa idästä tulevalla väestöllä eli venäläisillä on merkittävä rooli kaupan lisäämisessä ja loppiainen heidän juhlapyhänsä ansiosta on noussut varsin merkittäväksi kauppapäiväksi ja ajankohdaksi

kun puhutaan metropolipolitiikasta niin puhutaan varmasti myöskin tästä asiasta josta nyt ollaan puhumassa osaltaan tai kun puhutaan helsingin seudun pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä kaupunkien yhdistämisestä ja niin edelleen

niin kaikessa tässä keskustelussa kumminkin taustalla on ehkä tämä käsitteillä oleva asia joka juontaa ytv lakiin ja joka on niitä ensimmäisiä asioita mitä ihan pääkaupunkiseudulla hyvin tiiviissä yhteistyössä on toteutettu aikanaan jo ytv lailla elikkä eduskunnan ohjaamana säätelemänä toteutettu

nyt säädettävä laki liittyy siis pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevaan yhteistoimintaan ja tarkoitushan on perustaa pääkaupunkiseudulle kaksi kuntayhtymää jotka toteuttavat näitä mainittuja asioita

tässä yhteydessä haluan ensi alkuun kiittää kuten tapana on kuitenkin eduskuntaa tästä käsittelyaikataulusta

tämä on meille pääkaupunkiseudun kunnille hyvin tärkeä asia ja on tärkeätä että tämä asia saadaan nyt käsiteltyä tällä aikataululla joka nyt on jotta se vuoden alusta astuu sitten voimaan myöskin lain osalta

valiokunta tässä asiassa on hyvin yksimielinen ja hyvin yhteistyökykyinen kehittämään tätä lakia joka osaltaan sitten tätä yhteistyötä parantaa alueellamme

eri vaiheissa on todettu että kysymys on siis joukkoliikenteen suunnittelun ja liikenteen sijoittamisesta omaan kuntayhtymään ja toiseen kuntayhtymään tulee sitten jätehuolto

mutta yksi asia joka tässä on jäänyt kaikessa keskustelussa ja kirjoittelussa huomiotta on se että tähän toiseen kuntayhtymään johonka jätehuolto tulee yhdistyvät myöskin pääkaupunkiseudun kuntien vesilaitokset ensi vuoden alusta

se on iso asia yhtä lailla

puhdasta sellaista tarvitaan mutta myös jätevedet pitää hoitaa asianmukaisesti

kuriositeettina voisin sanoa sen että tähän saakka vantaan kaupunki jolla on oma vesilaitos ollut ja on yhä edelleen liikelaitoksena tämän vuoden loppuun minkä jälkeen se on sitten tässä yhteisessä organisaatiossa yhdistyneenä on ostanut puhtaan veden kuntayhtymältä ja myynyt toiselle kuntayhtymälle likaisen veden

se on ollut vaan tämmöinen hallinnollinen kokonaisuus joka nyt sitten tämän lain myötä sitten saadaan romukoppaan ja tehdään yhteistyötä hyvää sellaista

tämä yhteistyö velvoittaa siis helsinkiä espoota vantaata ja kauniaista mutta niin kuin huomaamme tässä laissa on myöskin muilla pääkaupunkiseudun kunnilla mahdollisuus sopimusteitse perusteitse tulla mukaan tähän yhteistyöhön

hyvää tässä on myöskin se että tämä toinen organisaatio joka järjestää tämän joukkoliikenteen syntyy hkln kokonaisuuden suunnitteluosuuden tulemisesta tähän mukaan

elikkä koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelu on nyt samassa organisaatiossa mikä varmuudella parantaa joukkoliikenteen sujuvoitumista seudullamme ja toisaalta sitten varmastikin myöskin synergiahyötyjen kautta pienentää kustannuksia ja voi sitten edelleen parantaa joukkoliikenteen palvelutarjontaa

kun eduskunnassa on käsiteltävänä liikenne ja viestintävaliokunnassa hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen niin tällä on selvä yhtymäkohta tähän nyt käsitteillä olevaan lakiin

nimittäin liikennelupien ja sopimusten voimassaoloaikojen siirtymäajat ja säännökset ovat ongelmalliset nyt tässä valtioneuvoston pohjaesityksessä kun ajatellaan helsingin seudun liikennekuntayhtymän tulevaa toimintaa

arvoisa herra puhemies

uusien asuntojen rakentamisen tarve ei ole poistunut tämän nykyisen vallalla olevan talouskriisin mahdollisen laman seurauksena vaan uuden rakentaminen on hanke joka kestää vuoden kaksi kolme vuotta ja niinpä meidän vastuullisten toimijoiden pitääkin nähdä pidemmälle kuin vain tämän päivän eteen

hallintovaliokunta kiinnittikin minun mielestäni ansiokkaasti huomiota siihen että mainittu säännös voi käytännössä vaikeuttaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen yhteistyön kehittymistä elikkä kehyskuntien mukaan tulemista joka tämän lain myötä on sitten sopimusteitse mahdollista

tämä on asia joka on tärkeä elementti nyt sitten liikenne ja viestintävaliokunnassa huomioida ja ratkaista miten pääkaupunkiseutu tässä hallituksen esityksessä huomioitaisiin mahdollisimman hyvin

pääkaupunkiseudun rakentamiseen liittyy ongelma mikä on ollut vallalla mihinkä ministeri on ansiokkaasti jo paneutunutkin tekemällä yhteistyösopimuksen valtiovallan ja helsingin seudun kuntien välillä että asuntotuotannon tavoitteet tuplataan käytännöllisesti katsoen nyt vallalla olevasta nykyisestä tilanteesta